tänään julkaistu kilpailukykypaketti on osa loogista kokonaisuutta jonka se muodostaa yhdessä hallitusohjelman suuntaviivojen ja talousarvioesityksen kanssa

tuolloinkin kiristettiin työhistoriaedellytystä ja sen lisäksi vuorottelusijaista koskevia eri edellytyksiä kiristettiin ja lisäksi säädettiin vuorottelijan yläikärajasta

arvoisa puhemies

kuten tiedämme vuorotteluvapaan tarkoituksena on edistää tämän lyhytkestoisen työstäpoissaolon avulla työntekijän työssäjaksamista ja sitten toisaalta parantaa työttömänä työnhakijana olevan henkilön työllistymisedellytyksiä määräaikaisen työkokemuksen kautta

näitä hyviä tavoitteita ei varmaan kukaan meistä halua kiistää

työelämä ja tasa arvovaliokunnassa me kävimme erittäin pitkän ja hyvän kuulemisen ja erittäin hyvää keskustelua myös valiokunnan jäsenten kanssa tästä asiasta kävimme ja mielestäni tämä mietintöluonnos on monilla tavoin hyvä

julkisen talouden tilannetta on parannettava jotta yrityksille voidaan antaa kädenojennus kuten tässä kilpailukykypaketissa esitetty sosiaaliturvamaksujen alentaminen

mutta tuolla valiokunnassa kävi myös selville se kuten tähän mietintöön on kirjattu että vuorottelijoilla on erilaisia tarpeita ollut tämän vuorotteluvapaan käyttöön ja myös sellaisia tilanteita että ilman vuorotteluvapaata nämä ihmiset olisivat ajautuneet sairauspoissaoloihin tai muihin työkyvyttömyyden varalta oleviin järjestelmiin

arvoisa puhemies

kuten talousarvioesityksessä huomattiin hallitus tukee yrittäjyyttä uudenlaista liiketoimintaa ja vientiä

niiden työ parantaa yritysten viennin edellytyksiä muun muassa biotaloudessa puhtaissa ratkaisuissa terveysteknologiassa ja digitaalisessa liiketoiminnassa

työterveyteen liittyvät ongelmat tulee työpaikoilla ratkaista luomalla yhteistyössä työterveyshuollon työntekijän ja työnantajan kanssa sellaiset työolot etteivät ne aiheuta vaaraa työntekijän terveydelle ja käyttämällä työkyvyn ylläpitämiseksi luotuja yhteistoimintamenettelyjä

he ovat tuon mei olevalle ihmiselle meidän valiokuntamme asiantuntijakuulemisen kautta tämä tuli selväksi se on mahdollinen ja tärkeä hengähdystauko

kuitenkin suomalaista maitoa ja lihaa ostaessa voimme olla varmoja ettemme saa siitä antibiootti tai hormonijäämiä tai niin kuin kiinassa

tämä on subjektiivinen kokemus monelle ihmiselle ja nämä ihmiset ovat kokeneet että se on tarpeellinen oman jaksamisen kannalta

melamiinia meni pienille lapsille

siinä meillä on kansainvälisenkin tason kilpailuvaltti jos vain sitä osaamme hyödyntää tätähän edellisessä puheenvuorossa edustaja keränen peräänkuulutti

mutta arvoisa puhemies vuorotteluvapaalle jäämisen ehtojen muuttaminen ja korvauksen pienentäminen vaikeuttaa ja vähentää vuorotteluvapaalle jäämistä erityisesti pienipalkkaisilla ja naisvaltaisilla aloilla

valiokunta katsookin siksi että tiukennuksista huolimatta järjestelmä kuitenkin edelleen tarjoaa mahdollisuuden edistää työssäjaksamista määräaikaisen työstä poissaolon avulla

arvoisa puhemies

hallituksen tavoitteena on turhien normien perkaaminen ja sääntelyn järkeistäminen

arvoisa rouva puhemies

tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on selkeyttää sääntelemätön tilanne noudatettavasta menettelystä silloin kun oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon jatkamiselle tai lopettamiselle mielenterveyslaissa säädetty kuuden kuukauden määräaika on ylittynyt

tällä lakiehdotuksella selkeytetään viranomaisen toimivaltaa ja asianmukaista menettelyä määräajan ylitystilanteissa joita käytännössä esiintyy muutaman kerran vuodessa

saimme valiokuntaan perustuslakivaliokunnasta lausunnon ja siinä katsottiin että ehdotettu sääntely turvaa mielenterveyslaissa tarkoitetun oikeuspsykiatrisen potilaan perustuslaillisen oikeuden asianmukaiseen viranomaiskäsittelyyn ja selkeyttää etenkin toimivaltasääntelyn osalta aukollista lainsäädäntöä

toimivalta ja menettelysäännösten selkeyttämisen ohella ehdotettujen säännösten keskeisenä tavoitteena on turvata hoitoa tarvitsevan oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon jatkuminen ja valvonta aikaa koskevien säännösten soveltuminen potilaaseen

sosiaali ja terveysvaliokunta pitää mietinnössään potilaan oikeusturvan lisäksi tärkeänä tavoitetta yhteiskunnan turvallisuuden varmistamisesta

ja tässä mietinnössä katsomme että oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon lopettaminen tai jatkaminen tulee käsitellä pääsääntöisesti terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnassa

arvoisa rouva puhemies

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

arvoisa rouva puhemies

esittelen sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perhehoitolain omaishoidon tuesta annetun lain kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain sosiaalihuoltolain kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain työtapaturma ja ammattitautilain maatalousyrittäjän työtapaturma ja ammattitautilain sekä urheilijan tapaturma ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

ensi vuoden alusta voimaan tulevaa uutta työtapaturma ja ammattitautilakia ei sovelleta muuhun kuin työ ja virkasuhteessa tehtävään työhön ja yrittäjätyöhön

esityksen mukaan perhehoitajat omaishoitajat kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat sekä vammaisten ja vajaakuntoisten toimintaan osallistuvat tulee vakuuttaa työtapaturma ja ammattitautilain mukaisella vakuutuksella

näiden erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden vakuutusturva säilyy käytännössä olennaisesti ennallaan ja turva vastaa työntekijöille säädettyä turvaa kuten voimassa olevan lainsäädännönkin nojalla

valiokunta pitää tätä esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena

valiokunta pitää tärkeänä sitä lähtökohtaa että kaikilla työntekoon osallistuvilla henkilöillä tulee olla lakisääteinen turva työtapaturmien ja ammattitautien varalta

valiokuntamme korostaa että vakuutusvelvoitteita koskevista muutoksista ja niiden toimeenpanosta on tarpeen tiedottaa ymmärrettävällä ja saavutettavalla tavalla niin palvelujen järjestäjille ja tuottajille kuin myös palvelujen käyttäjille ja heidän läheisilleen

arvoisa rouva puhemies

yleiskeskustelu päättyi

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

arvoisa rouva puhemies

esittelen sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

ehdotetuilla lakimuutoksilla toteutetaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden osalta ammattipätevyysdirektiivin edellyttämät muutokset joilla ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmää kehitetään ja ammattihenkilöiden siirtymistä jäsenmaasta toiseen helpotetaan

kielitaitoa ja hälytysmekanismia koskevien säännösten tavoitteena on edistää potilasturvallisuutta ja vahvistaa potilaan ja asiakkaan asemaa terveydenhuollossa

terveydenhuollon ammattihenkilölakiin ehdotetaan sisällytettäväksi säännökset eurooppalaisesta ammattikortista osittaisesta ammatinharjoittamisoikeudesta sekä hälytysjärjestelmästä

täydennyskoulutusvelvoitetta koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi niin että se sisällöltään vastaa direktiivin tarkoitusta kannustamisesta jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen

nykyisin kielitaidon osoittaminen on voitu vaatia vain eu tai eta alueen ulkopuolelta tulevilta terveydenhuollon ammattihenkilöiltä ennen ammatinharjoittamisoikeuden tai ammattinimikkeen käyttöoikeuden myöntämistä

valiokunta yhtyy hallituksen esityksen perusteluissa esitettyyn näkemykseen siitä että kielitaito on keskeinen osa terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattitaitoa ja tärkeä osa potilasturvallisuutta

riittävä kielitaito on välttämätön potilaiden ja asiakkaiden kanssa työskentelyn lisäksi muun muassa asiakas ja potilastietojen dokumentoinnissa sekä ammattihenkilöiden ja potilaiden välisessä yhteistyössä

sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa tässä lausunnossaan että säännöksen täydentäminen lakiehdotuksen mukaisesti työnantajan velvollisuudella varmistua kielitaidosta parantaa merkittävästi potilasturvallisuutta terveydenhuollossa

edustaja järvinen kuvasi hyvin omassa puheenvuorossaan sitä että moni työntekijä kokee jo sen tietoisuuden että olisi mahdollisuus käyttää vuorotteluvapaata niin se tietoisuus ja lisää lisäävän työssäjaksamista

ja siitä ajattelinkin jatkaa hieman että eikö meidän hälytyskellojen pitäisi soida jos tilanne työpaikoilla on niin vaikea että ainoa jaksamisen ajatus kohdistuu siihen että täältä pääsee pois

sitä että työssä jaksetaan koetaan työn imua ja joka aamu kun herää tai ainakin melkein joka aamu kun herää olisi semmoinen tunne että jes minä pääsen lähtemään töihin ja jes minulla on töitä

ja tähän työn imuun flowhun liittyy se että me kehitämme kaiken kaikkiaan esimiestyötä lähiesimiehen osaamista johtaa alaisiaan kehitetään työterveyshuoltoa sillä tavalla että siellä enemmän panostetaan työssäjaksamiseen eikä sitten vain keskitytä sairauksien löytämiseen

edustaja myllykoski toi nämä omaishoitajuuden ja työelämän joustojen kysymykset hyvin esille omassa puheenvuorossaan ja se on toinen asia mitä meidän jatkossa tulee kehittää

nämä omaishoitotilanteet sekä omien lasten että omien ikääntyvien vanhempien hoidon tilanteet ovat todellisia isoja kipupisteitä ja myös toivon että me pystymme kehittämään sellaista lainsäädäntöä että työelämä kehittyy näiltäkin osin joustavammaksi ja tukee työssäjaksamista

arvoisa rouva puhemies

tämän vuorokauden puolella kellon ollessa kohta kaksi aamuyöllä ilokseni totean että voimme jatkaa yksimielisten mietintöjen sarjaa

esittelen seuraavaksi sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön hallituksen esityksestä laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ja turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta

ensinnäkin maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin ja turkistuottajien lomituspalveluista annettuun lakiin ehdotetaan tässä tehtäväksi sellaiset muutokset joilla järjestelmät saadaan sopusointuun euroopan komission antamien maa ja metsätalousalan ja maaseutualueiden valtiontukea koskevien suuntaviivojen kanssa

sosiaali ja terveysvaliokunta pitää myönteisenä että esityksessä ehdotetut säästötoimenpiteet ovat lausunnolla ollutta hallituksen esitysluonnosta huomattavasti maltillisempia koska hyvin toimivat lomituspalvelut ovat tärkeitä maatalousyrittäjien ja turkistuottajien työhyvinvoinnin työssäjaksamisen ja työurien pidentämisen sekä työ ja perhe elämän yhteensovittamisen kannalta

säästöjen aikaansaamiseksi lomituspalveluihin oikeutettujen maatalousyrittäjien joukkoa rajataan lomituksen saamisen edellytyksiä ja sijaisapuoikeutta rajoitetaan sekä yrittäjien omavastuuta sijaisavun kustannuksista lisätään

lomituspalvelut kohdennetaan vain kotieläintuotantoa harjoittaville maatalousyrittäjille ja näin ollen kasvinviljelijöillä ei jatkossa enää ole oikeutta lomituspalveluihin eikä sijaisapuun

maksullista lomittaja apua haetaan yhtä aikaa tuon vuosilomahakemuksen yhteydessä

valiokunta pitää tavoitetta vuosilomien ilmoittamisesta paikallisyksiköille mahdollisimman varhain kustannusten säästön kannalta perusteltuna mutta sosiaali ja terveysvaliokunta katsoo kuitenkin että käytännön tilanteissa voi olla kohtuutonta jos loma aikoja ei voisi myöhemmin muuttaa

valiokunta katsoo että on perusteltua säilyttää laissa säännös joka mahdollistaa hakemuksen täydentämisen tai muuttamisen vielä hakuajan päätyttyä

esityksen mukaan sijaisapua koskeva hakemus on tarkoitettu tehtäväksi kirjallisesti ennen jokaisen sijaisavun alkamista

mikäli maatalousyrittäjä on itse estynyt hakemuksen tekemisestä esimerkiksi äkillisissä sairaustapauksissa sen voi tehdä hänen puolestaan hänen valtuuttamansa muu taho

sosiaali ja terveysvaliokunta katsoo tässä mietinnössään maa ja metsätalousvaliokunnan lausunnon tavoin että säännöstä sovellettaessa kirjallisena hakemuksena voidaan pitää paperisen lomakkeen lisäksi esimerkiksi myös tekstiviestiä tai sähköpostia

tällainen vastaava järjestelmä on ollut käytössä poronhoitajien sijaisavun hakemisessa ja tuo järjestelmä on toiminut hyvin

sosiaali ja terveysvaliokunta on kiinnittänyt huomiota tarpeeseen kehittää lomittajien työsuhteen ehtoja ja työskentelyolosuhteita niin että alan houkuttelevuus ja lomittajien saatavuus voitaisiin turvata

sosiaali ja terveysvaliokunta yhtyy maa ja metsätalousvaliokunnan vaatimukseen että lomitusjärjestelmää uudistettaessa tulee selvittää mahdollisuudet siirtyä maatalouslomituksessa kokoaikaisiin työsuhteisiin

edelleen valiokuntakäsittelyssä on tuotu esiin että lomittajien työsuojelussa on merkittäviä puutteita ja sen takia valiokunta pitää tärkeänä että työsuojelun valvontaan liittyvät toimivaltakysymykset pikaisesti selvitetään ja lomittajien työturvallisuutta ja sen valvomista koskevat säännökset saatetaan työsuojelulainsäädännön edellyttämälle tasolle

sitten muita huomioita

esityksen valiokuntakäsittelyssä tuli esiin lomituspalveluihin liittyviä muita uudistustarpeita joihin myös maa ja metsätalousvaliokunta otti lausunnossaan kantaa

esityksen mukaan itse järjestetyssä lomituksessa lomittajana ei voi toimia perheenjäsen edes silloin jos hänet on merkitty ennakkoperintärekisteriin

paikallisyksikön järjestämässä lomituksessa ei kuitenkaan tällaista vastaavaa rajoitusta ole elikkä paikallisyksikkö voi lähettää heidän palkkalistoillaan olevan lomittajan perheenjäsenen tilalle

sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa että perheenjäsentä koskeva rajoitus tulee suoraan eun valtiontuen suuntaviivojen vaatimuksista eikä tästä syystä esitä rajoituksen poistamista

käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi ja maatalousyrittäjien yhdenmukaisen kohtelun turvaamiseksi lomituspalveluun on katsottu tarpeelliseksi lisätä säännökset automaation valvontaan annettavasta varallaolosta ja siitä perittävästä maksusta

valiokunta pitää tarpeellisena että varallaolon maksullisuuden vaikutuksia lomituksen käyttöön ja käytänteisiin seurataan ja asiaa tarkastellaan lomituksen kokonaisuudistuksen yhteydessä

sosiaali ja terveysvaliokunta katsoo että tuetun maksullisen lomituksen enimmäistuntimäärän riittävyyttä ja rajauksen vaikutuksia maatalousyrittäjien jaksamiseen on tarpeen seurata ja tuon tuntimäärän muutostarpeita tulee tarkastella kokonaisuudistuksen yhteydessä

valiokunta ehdottaa tästä kolmatta lausumaa

käytännössä vuosiloma tai sijaisapulomituksen aikana voi tulla esiin ennalta arvaamattomia tehtäviä tai olosuhteita jotka on hoidettava vaikka ennalta määrätty tai tarkistettu lomituspäivän kesto ylittyisi

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

tämän mietinnön esitelleenä valiokunnan varapuheenjohtajana haluan vielä lopuksi kommentoida muutamia esille tulleita asioita

kuitenkin kyseessä on säästölaki ja kun pystyttiin löytämään hyvin luovia ratkaisuja jotta tästä mietinnöstä ja tästä toivottavasti tulevasta laista tulee näinkin inhimillinen niin edelleenkin haluan kiittää ministeri rehulaa että hän antoi mahdollisuuden ja hän omalta osaltaan teki kaiken voitavan että tämä pystyy näinkin paljon kuitenkin kiitosta yli puoluerajojen ja tuolla kentällä saamaan

se täytyy sanoa että siinä edellisessä lausuntokierroksella olleessa hallituksen esityksessä muun muassa eun linjaukset asepalveluksesta on poistettu omaisen kuolema ja hautajaiskysymykset on tästä hallituksen esityksestä poistettu

mutta se täytyy myöskin todeta että tämän hallituksen esityksen valiokunnan mietintökuulemisen aikana on tullut selväksi se että suomi ei ole kyllä eun suuntaan menneinä vuosina täysin tehnyt kaikkea voitavaa komission suuntaan jotta näitä älyttömyyksiä liittyen maatalouslomituskuvioihin olisi voitu hoitaa

muun muassa tämä vaatimus kirjallisesta hakemuksesta liittyen sijaisapuun perustuu eun suuntaviivoihin ja tähän vaatimukseen suomi ei ole hakenut komissiosta joustoa